totta kai demokratian ja kansanvallan kannalta olisi hirveän hyvä jos isot asiat olisivat myöskin yksinkertaisia ymmärtää mutta tätä yksinkertaisuuden velvoitetta ja vaatimusta välttämättä nämä päästökauppajärjestelmät eivät aina täytä

arvoisa puhemies

toisekseen meillä on myöskin ydinvastuulaki jonka tehtävänä taas on olla se järjestelmä jonka puitteissa siinä tapauksessa että jotain sitten kuitenkin pääsisi sattumaan niitä ongelmia silloin aineellisessa mielessä hoidetaan

ja kun omat eväät eivät tähän riitä suomesta niin oli pakko sitten taittaa aikaisempi kanta ja suhtautua positiivisesti nyt siihen mahdollisuuteen että tiukoin ehdoin ydinvoimaakin voitaisiin rakentaa

ensimmäisenä jätti siis nimenomaan teollisuuden voima oyj sitten fortum ja kolmantena fennovoima oyj

lain mukaan ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevien päätösten tulee perustua siis yhteiskunnan kokonaisetuun

olin edellisen kerran viisi vuotta sitten vastaavan tyyppisellä matkalla silloin ministerinä nyt menen heidän jostain syystä kutsumana tutustumaan tämänhetkiseen tilanteeseen

arvoisa puhemies

erityistä huomiota lain mukaan on kuitenkin kiinnitettävä kolmeen seikkaan

mitä tulee tähän aikatauluun ensinnäkin niin sikäli kun se minusta on kiinni niin ei voi olla mitään hätää eduskunnalla

ydinlaitoksen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta siis energian tarpeen kannalta toiseksi ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuksiin sekä kolmanneksi ydinpolttoaine ja ydinjätehuollon järjestämiseen

ensinnäkin kun täällä kävi ilmi edustaja lerner täällä sanoi että saksassa on halpa sähkö ei ole

aina voidaan tietysti kysyä että mitä se rajaton vastuu merkitsisi siinä tilanteessa jos jotain pääsisi sattumaan mutta on kuitenkin ehkä syytä muistaa että näin meillä suomessa on lakipohjaisesti lainsäädännössä ja myöskin resurssien osalta näihin asioihin varauduttu

toisaalta tässä päästökauppasektorilla mennään järjestelmään jossa otetaan tällainen koko euroopan unionin laajuinen sektoraalinen päästökauppajärjestelmä

minun toiveeni kuitenkin olisi se että eduskunta käsittelisi mahdollisimman perusteellisesti kaikki valiokunnat jotka ovat lausunnonantajavaliokuntia voisivat käydä asiat läpi mahdollisimman seikkaperäisesti ja sitten talousvaliokunta hyvän perusteellisen pohdinnan jälkeen vasta tekisi omat esityksensä

ei ole enää maakohtaista päästökauppajärjestelmää vaan eri toimialat euroopan unionin sisällä tavallaan ovat jokainen aina toimialoittain vastuussa siitä että päästöjä vähennetään kullakin toimialalla niin että siihen yhteiseen eurooppalaiseen tavoitteeseen sitten päästäisiin

periaatepäätöksiä valmistellessaan työ ja elinkeinoministeriö pyysi erityisesti lain edellyttämät säteilyturvakeskuksen alustavat turvallisuusarviot ja ympäristöministeriön lausunnot

mitä tulee vielä loppusijoitukseen meillä suomessa ja ruotsissa tässä asiassa ollaan koko maailma huomioon ottaen ihan ylivoimaisesti pisimmällä kuin missään muualla

tässä ei ole mitään sellaista aikataulullista syytä ainakaan asiasta vastaavan ministeriön päässä jonka vuoksi pitäisi jotenkin puskea hirveän nopeasti nämä ratkaisut läpi

kuitenkin tässä järjestelmässä euroopassa on huomioitu se totuus että meillä on sellaisia toimialoja euroopassa jotka ovat maailmanlaajuisessa kilpailussa joilla aloilla meidän on estettävä niin sanottu hiilivuoto

periaatepäätösmenettelyjä edelsivät ympäristövaikutusten arvioinnit

toinen asia täällä oli keskustelussa aikaisemmin

tem on teettänyt lisäksi selvityksiä energiamarkkinoihin ydinjätehuoltoon ja rahoitusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista

muun muassa ed

se että me emme rasita niin tolkuttomasti sellaisia toimialoja joilta nuo yritykset siirtyvät äkkiä jonnekin muualle maailmaan missä ei vastaavaa päästökauppaa ole ja siellä aiheuttaisivat paljon enemmän päästöjä

salolainen ja muutamat muut edustajat jotka sinänsä kannattivat tätä kokonaisuutta mikä tässä uusiutuvan ja ydinvoiman osalta on hallituksen esitys kuitenkin vähän esittivät pohdintaa siitä miten se tuon helsingin kanssa oikein on ja epäilyjä sen suhteen josko se puu sittenkään voi olla vaihtoehto helsingissä

minun käsitykseni on että kerta kaikkiaan ei ole

arvoisa puhemies

suomen avointen sähkömarkkinoiden toimivuudelle asetetut tavoitteet ovat ensinnäkin sähkön saatavuuden turvaaminen sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena ja sähkön hankinnan riittävän omavaraisuuden turvaaminen sekä sähköntuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä

näistäkin syistä se linja mitä tässä kerron mielestäni keskustan ja näköjään hallituksen kannat aika lähellä ovat toisiaan tässä asiassa puhuu sen puolesta että periaatteessa ovi pitää pitää auki myös ydinvoimalle

ensinnäkin täällä poltetaan kivihiiltä ja paljon poltetaan

tässä yhteydessä joutuu toteamaan että suomi

edustaja tynkkynen arvostan ihan teidän perehtyneisyyttänne asiaan mutta kyllä nyt tässä yhtälössä on kuitenkin puutteita

helsingin osuus koko maan päästöistä on kumminkin niin kuin prosenttiluokkaa jo ja se on aika paljon yhden ainoan ison energialaitoksen osalta

minä pidän hyvänä asiana sitä että me onnistuimme neuvottelemaan asiat niin että suomelle keskeiset toimialat kuten metsäteollisuuden metallin ja keskeisen kemianteollisuuden toimialat pystytään pitämään nyt tämän ilmaisjaon piirissä

arvoisa puhemies

näillä lähinnä riskien hoitamiseen liittyvillä varautumisilla ja loppuisi jos kyse otus kysymyksellä loppusijoituskysymyksellä tässä vaiheessa

koko helsingin imagon kannalta kun tässä paljon puhutaan suomen imagosta ja suomen kuvasta niin kyllä minusta on erittäin iso asia se että helsingissä kivihiilen tupruttelu saadaan mahdollisimman nopeasti kauas taakse ja että ratkaisut millä täällä ennen kaikkea lämpö tuotetaan voisivat olla uusiutuvia

arvoisa puhemies

viime päivät ovat olleet surullisten uutisten päiviä

päivä toisensa jälkeen olemme kuulleet kuinka ennen kaikkea teolliset yritykset suuret sellaiset ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin sanoneet irti henkilöstöään

palaan nimenomaan kysymykseen ydinvoima versus uusiutuva energia hetken päästä pyydettyänittu seuraava kuivua ylistää pauli kiuru koska edustaja stefan

sähkön kysynnän arvioidaan kuitenkin kasvavan tällä ja tulevalla vuosikymmenellä

ne puupohjaiset ratkaisut ei tänne puukuormia varmaankaan kärrätä keskelle helsinkiä vaan se on kaasutusmetodit taikka puuhiilen käyttö

suomen teollisuus on vapaassa pudotuksessa

tänä päivänä tilastokeskuksen luvut siitä mitä työllisyydessä on tapahtunut todistavat ei vain viime päivien osalta vaan viime vuodelta sitä samaa

ja puuhiili voidaan ihan samalla tavalla ajaa jonnekin tuonne satamaan kuin hiilikin sillä erolla että puuhiili on monella tavalla paljon suotuisampi ja parempi vaihtoehto myös siellä kasassa kuin konsanaan kivihiili

se on erittäin tärkeä ja suuri asia suomen talouden menestymisen kannalta

sen takia ja tässä taas joudun vähän puuttumaan siihen mitä perussuomalaisten paperissa taannoin sanottiin sen ansiosta että nyt ne ilmaisjaot perustuvat siihen että toimialoittain on tämmöinen euroopan laajuinen benchmarkkaus

jos emme noita asioita hyväksy jos olemme sitä mieltä ettei muuta kuin tuodaan ulkomailta venäjältä tai muualta sähköä tai että me tuprutamme edelleenkin täällä kivihiiltä ja vastaavaa silloin edustaja tynkkynen teidän yhtälönne toimii

ville niinistön puheenvuoroa edellisen asian yhteydessä en ollut täällä paikalla silloin eduskuntaryhmän puheenjohtajan puheenvuoroa

katsotaan mitkä ovat ne yritykset jotka tuottavat pienemmillä ominaispäästöillä vaikkapa yhden tonnin jaloterästä ja tämä otetaan huomioon siis se kuinka pienillä päästöillä saadaan tietty määrä tuotetuksi sitä hyödykettä mitä tuotetaan

ymmärsin hänen väitteensä suurin piirtein siihen tapaan että hallitus on jonkin teollisuuden alan painostuksen edessä mennyt manipuloimaan ja vielä taisi minun nimenikin tulla siinä sanottua niitä lukemia jotka ovat jotenkin ikään kuin virallisempia ja oikeampia ja että niitä jotenkin vääristellen on päädytty siihen mitkä ovat nuo mitoitukset nyt näitten päätösten perusteena

edelleen pari muuta lukua

arvon ministerit ovat täällä päivällä puhelleet siis todella puhelleet aika pitkiä liirunlaarumeja niin kuin edustaja rehula hyvin tuossa äsken kuvasi ja sitten ovat häipyneet papereineen ja salkkuineen

jos bioenergiaa bioraaka ainetta voitaisiin käyttää sähkön raaka aineena niin minäkin kannattaisin sitä juttua

me olemme kerta toisensa jälkeen sanoneet että siinä järjestelyssä on pahaa valuvikaa

no me voimme sanoa että mutta kun tässä välissä oli se lama mutta minä sanoisin että kyllä suomen talouden on päästävä lamasta ylös

ne jotka kykenevät näin toimimaan pienin ominaispäästöin tuotantoa tuottamaan menestyvät tässä ilmaisjaossa ja näin käy monilla toimialoilla suomalaisille yrityksille

arvoisa puhemies

palaan ed

erityisesti muistuu mieleen nykyinen puhemies joka silloin tällöin aina oli tuossa paikalla aika pitkäänkin välillä ollessaan ministerin tehtävissä

sen siis että suomalaiset yritykset ovat jo tehneet tässä mielessä kotityönsä hyvin ne nyt löytävät edestä siinä menestyksessä euroopan unionin sisällä missä niitten suhteellinen kilpailutilanne tulee parantumaan niitten maitten vastaaviin yrityksiin verrattuna joiden maiden yritykset eivät noita kotitöitä ole tehneet yhtä hyvin kuin suomalaiset yritykset ovat tehneet

kuulitte edustajat hyvät ihan oikein

edustaja kiurulla on aivan kohta ja edustaja hakkaraisella on nyt puheenvuoro

sen jälkeen tuli lama tunnetulla tavalla ja kysyntä kieltämättä lamasta johtuen näytti laskevan monien mielestä pysyvästi vähän alemmalle uralle kuin tuolloin vähän aikaisemmin täällä eduskuntasalissakin sen arvioitiin nousevan

arvoisa puhemies

ja mitä tuuleen ja aurinkoon tulee taas kun äsken saksan laskusta puhuin ja kerroin kuinka suuri se saksan lasku on se laskuhan tulee nimenomaan valtavasta tuulienergian tuesta siellä hän syö tota rivi

tämä järjestelmähän toimii niin että sitten maakohtaisesti nämä päästöoikeuksien huutokaupat järjestetään ja ne huutokauppatulot palautetaan suurelta osalta sitten aina jokaiseen maahan tietyn tämmöisen järjestelmän perusteella

asia

minä en yritä ollenkaan painostaa kansanedustajia toimimaan siinä jotenkin tavalla joka jättäisi semmoisen huolimattoman jäljen siihen lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

tämän jälkeen tässä valmisteluprosessissa mikä nimenomaan sekä tämän uusiutuvan energian että nyt ydinvoimahankkeitten osalta on käyty hallituksen sisällä tässä arviointiprosessissa on teetetty erilaisia selvityksiä

minusta on tärkeätä että eduskunta kerkiää nyt kunnolla tämän esityksen kuitenkin käsitellä ottaen huomioon kaikki ne riskit mitä siitä seuraa jos se ei sitten menekään tässä aikataulussa

ne päästöt mitä silloin aiheutettiin ovat perustana sille minkä verran tulevalla päästökauppakaudella suomi saa siitä huutokaupasta näitä tuloja takaisin tänne suomeen

mitä tulee vielä siihen miten käy jos valtion liikelaitos on siellä mukana tavallaan jakamassa tätä tukea imaiseeko metsähallitus kaiken tämän tuen

nyt käy ensimmäisen kerran niin että on kaksoisvaje

sekä julkisen että koko kansantalouden vaje

kun me nämäkin kotityöt olemme tehneet viime vuosina hyvin arvio on että tulevalla kaudella suomalaiset yritykset joutuvat maksamaan päästöoikeuksista vähemmän euroopassa kuin mitä suomen valtio saa takaisin tämän huutokaupan tuottamia tuloja tänne suomeen hyviin tarkoituksiin esimerkiksi uusiutuvan energian rahoitustarpeisiin oli kysymys bioenergiasta tai muista uusiutuvan energian muodoista joita nyt ollaan lisäämässä

sillä vajeella me olemme tavallaan menossa sillä samalla tiellä jonka tien päästä me olemme äskettäin löytäneet niin kreikan portugalin irlannin kuin espanjankin

nyt kaikki ne rakenteelliset uudistukset mitä hallitus esittää ovat joko tyhjän päällä se on retoriikkaa mikään niistä oikeastaan juuri mikään ei ole konkretiaa vielä ani harva esitys on ja nekin jotka ovat konkretiaa ovat toimia joilla hallitus siirtää vyönkiristysten taakan kuntasektorille ja panee kunnan päättäjät tässä töihin

se on aikamoinen saavutus

kun sitten hallituksen herrat kävelevät tuolla ja kulkevat tuolla maailmalla he mielellään muistuttavat siitä kuinka hyvin suomen asioita on taakse jääneitten vuosien aikana hoidettu

tässä mielessä uusi päästökauppakausi tekee oikeutta maille niin kuin suomelle missä viime vuosien aikaan on tehty hyvää työtä

mielestäni yksinkertaisesti ei

arvoisa puhemies

pari yksityiskohtaa

arvoisa puhemies

sen ylimenevältä osalta tulisi tämä rajoittamaton vastuu kuitenkin niin että sitten tämä koko lakipaketti tullakseen voimaan meillä edellytti sen ratifiointia näissä jäsenmaissa

vielä yksi huomio ed

nyt tarvitaan kansallinen kasvun strategia se millä suomen kansantalous saadaan nousuun ja kasvuun niin että se kakku mitä jaetaan voisi kasvaa